minä en ymmärrä tätä ollenkaan

kyllä kai tässä suomalaisessa juomissavotassa tarvitaan kaikki keinot ja konstit jotta päästäisiin eteenpäin

valitettavasti kyse ei ole vain siitä ryhmästä joka mäyräkoiria kantaa vaan on myös niitä perheitä joissa on pieniä lapsia joitten vanhempien alkoholinkäyttö ei pysy aisoissa

elikkä en ole ajatellutkaan että tällä yhdellä lakialoitteella koko ongelma ratkaistaan vaan tarkoitus on vastata siihen huutoon että kaikki kivet on käännettävä ja keinot keksittävä miten me onnistuisimme paremmin meidän alkoholipolitiikassamme suomalaisten ihmisten ja erityisesti lasten turvallisuuden lisäämiseksi

tämä on aika mielenkiintoinen keskustelu siinä mielessä kun on sanottu että veroja ei voi nostaa koska se lisää tuontia ravintoloitten anniskeluoikeuteen ei saa puuttua

mitkä ovat sitten ne viranomaisen keinot puuttua asioihin kun me emme oikein perheitten sisälle kovin pitkälle voi mennä muuta kuin sosiaalipoliittisin toimin

olen itse hoitanut näitä ihmisiä mielenterveyskeskuksissa kaksikymmentä vuotta ja kyllä se kuulkaa vaan on niin että joskus joutuu ihmiselle sanomaan aika tiukastikin siitä juomisesta

olen iloinen siitä että tästä on syntynyt näin iso keskustelu ja siitä että kun sitten tämäkin asia on niitten kaikkien muitten asioitten rinnalla jotka alkoholipolitiikkaa koskevat niin varmaan se iso keskustelu syntyy sitten siitä ja löydetään sitten tavallaan niitä vaihtoehtoja millä tavalla edetään

kyllä me erilaisin laillisin keinoin joudumme puuttumaan hintaan saatavuuteen ja verotukseen

arvoisa puhemies

kuten salikeskustelusta pystyy päättelemään myös tähän pääluokkaan kohdistuu paljon odotuksia jotka vaativat myös korjauksia tulevina aikoina

oikeus ja sisäasiainministeriön hallinnonaloilla aliresursointi näkyy oikeudenkäyntien pitkittymisenä vankeinhoidon laiminlyönneissä ja viranomaisten toimintakyvyn heikentymisenä

kansalaisten turvallisuus voidaan taata parhaiten kun huolehditaan työllisyydestä ehkäistään syrjäytymistä ja tuloerojen kasvua vähennetään ja estetään

edustaja lapintie te sanoitte omassa puheenvuorossanne että suomen ei pitäisi lähteä niihin operaatioihin joissa näyttää siltä että riski pitkittyneeseen konfliktiin on suuri

mutta tämä korjaus ei tietenkään poista sitä että lastensuojelussa on liian vähän henkilökuntaa ja siellä on liian monet toimet täytetty ei pätevillä työntekijöillä johtuen ihan siitä että hakijoita ei ole työ on raskasta ja vaativaa ja palkkaus ei vastaa ehkä sitä työtä mitä nämä sosiaalityöntekijät tekevät

voisivatko muutkin maat kieltäytyä lähtemästä tällaisten operaatioitten hoitamiseen jossa ajatellaan että joukkojen läsnäolo kestää pitkään

vähennyksiä ei voida enää tehdä ilman että oikeusturva vaarantuisi ja valtion ja velkojien tulojen vähentyminen uhkaa

monissa kunnissa on tilanne että nuoret sosiaalityöntekijät erityisesti sitten sijoittuvat lastensuojeluun joka on tietysti toisaalta hyvä asia mutta toisaalta sitten huono koska heiltä puuttuu se työkokemus ja pitkäaikainen osaaminen mitä lastensuojelussa todella tarvitaan

kaikkein suurin ongelma on tietysti se että heillä ei ole oikeastaan vanhempien työntekijöitten ja pitkäaikaisten työntekijöitten tukea koska näitä ei kerta kaikkiaan ole siellä kunnassa eikä lähipiirissä ja näin ollen he joutuvat kyllä olemaan melkoisissa paineissa

samoin hallitus suunnittelee heikennyksiä jo valmiiksi syrjäytymisuhan alla olevien vankien asemaan eikä panosta ennakoivasti rikosten ennaltaehkäisyyn ja rikosseuraamusalan tulevaisuuden haasteisiin

yksityistämissuunnitelmat ovat ongelmallisia

lastensuojelussa tarvitaan yksilöosaamista mutta itse katson että siellä tarvitaan myös paljon perheosaamista eli perheterapiaa perhetyöntekijöitten ammattitaitoa siellä tarvitaan ja näin ollen tämmöinen moniammatillinen työryhmä joka pystyisi tukemaan lastensuojelutyötä olisi todella tarpeellinen joka ainoassa kunnassa

oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen toiminnan tehostaminen on ollut valtion tavoitteena jo pitkään ja tämä tavoite on kirjattu myös hallitusohjelmaan mutta hallituksen esityksissä rahoitusta kuitenkin on leikattu

niin kuin me tiedämme kunnat ovat eriarvoisessa asemassa lastensuojelun näkökulmasta riippuen ihan niistä resursseista riippuen siitä millaisia työntekijöitä he ovat saaneet ja kuinka on järjestetty nämä tukitoimet esimerkiksi työnohjaukset ja näin edespäin

oikeuspoliittisen tutkimuksen rahoituksen turvaaminen on yhteiskunnallisesti tärkeää koska työ tukee säädösvalmistelun laadun parantamista ja rikollisuuden ennaltaehkäisyä

siellä on selvästi puutteita olemassa ja näin ollen minä toivon että ministeriö tarkkaan nyt sitten seuraa sitä millä tavalla näitä tapaamisia joita nyt sitten laissakin edellytetään suoritetaan ja minkälainen se laatu on näitten tapaamisten sisällä koska eiväthän ne kerrat ja määrät kerro vielä mitään jos se tapaamisen sisältö ei vastaa sitä vaativuutta mitä lastensuojelutyölle on tällä hetkellä tarkoitettu

syyttäjälaitos

suomi on edelleen jatkuvasti langettavien tuomioiden kohteena euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta siksi syyttäjälaitoksen resursseja täytyy korjata jotta käsittelyaikoja saadaan lyhennettyä

toivotaan että nyt sitten saataisiin sinne lisäresursseja ja myös päteviä työntekijöitä jotka pystyisivät myös lain näkökulmasta tekemään ne velvoitteet mitkä sosiaalityöntekijöille kuuluvat

kun suomi liittyi aikoinaan euhun niin turvallisuus oli yksi keskeisiä periaatteita

lähtökohtahan on tietysti se että eu mailla on oma hyvä puolustus oman maansa näkökulmasta mutta euroopan maat ovat hyvin erilaisia ja nyt kun on puhuttu siitä että tarvittaisiin nykyistä laajempaa voimavarayhteistyötä ja mahdollisia yhteisiä hankintoja ja ehkä yhteistä toimintaa niin ovatko euroopan maat niin yksimielisiä että meillä todella olisi mahdollisuutta mennä kovin paljon pitemmälle yhteistyössä kuin missä tällä hetkellä jo ollaan

tähän on syytä varautua ennakolta selvittämällä vankiloiden tulkkaustarpeita kuten vankilan ulkopuolellakin pitää jo tehdä

arvoisa puhemies

tavoite on varmasti hyvä

näinhän siinä varmaan käy että pohjois karjala ja pohjois savo tulevat kyllä yhdistämään voimansa ja hakemaan äänestysaktiivisuutta maakunnissaan

mutta eniten minua huolettaa nyt tämä etelä savon tilanne kun näyttää siltä että etelä savo ei halua liittyä kymen vaalipiiriin eikä kyme ole hirveästi etelä savoa kutsumassa

kysymys nyt kuuluu millä tavalla etelä savon alueella äänestysaktiivisuus oikeasti lisääntyy koska ihmiset ovat tottuneet siellä myös siihen että kun äänestetään oman maakunnan ihmistä niin äänestetään samalla myös itäsuomalaista vahvuutta ja itäsuomalaista yhteistyötä

tämä on nyt todella vaakakupissa tässä esityksessä ja jos olisi kuinkaan mahdollista niin toivoisin että tämä todella vielä siirrettäisiin mietittäväksi uudelleen

arvoisa puhemies

ymmärsin että nämä uudet kokeilualueeseen kuuluvat kunnat olisivat pilotteja jotka tekisivät työtä uutta sosiaali ja terveyslakia ajatellen

arvoisa puhemies

täytyy vielä ottaa kantaa näihin yksittäistapauksiin

tosiasia on että humalahakuisten vanhempien huonosti kohtelemat lapset ja heitteillejätöt eivät ole yksittäistapauksia vaan niitä tapauksia on tuhottoman paljon ja ne lisääntyvät koko ajan

eli kannattaa nyt tutustua ihan näihin tilastoihin lasten ja nuorten näkökulmasta miten tämä alkoholi siellä näyttäytyy ja sitten ajatella mitä kaikkea me voisimme tehdä jotta saisimme lasten elämän tulevaisuudessa turvallisemmaksi suomessa ja pystyisimme paikkaamaan niitä virheitä joita nyt ajotapa

erityisesti tietotekniikka on ollut iso ongelma terveydenhuollossa ja sen yhteensopimattomuuden edessä on taisteltu

vai käykö meille niin että tulevaisuudessa on useampi kokeilualue joissa on erilaiset tietotekniset järjestelmät ja ne eivät sovellu sitten taas keskenään eikä valtakunnallisten systeemien mukaan

se on suurena osatekijänä silloin kun ihmiset jäävät ennenaikaiselle eläkkeelle

monet kuolonkolarit ovat sellaisia joissa päihteet ovat mukana perheväkivaltatilanteet ja nykyisin erityisesti korostuu nuorten humalahakuinen juominen

eduskunnan seuraava täysistunto ensi perjantaina kymmenes kuudetta kakstuhatyksitoista kello kolmetoista tämä täysistuntoon jo tapahtunut

miten tätä oikeastaan ohjataan

mainonta kyllä tavoittaa kaikki ikäluokat ja sinällään tämä mielikuvamainonnan kieltäminen olisi ollut jo vuosia sitten ajankohtainen toteutettavaksi

kaikilla keinoin täytyy vaikuttaa siihen että päihteiden käyttö vähenee ennen muuta runsas alkoholin käyttö ja mainonta on yksi sellainen tekijä jolla me pystymme tähän käyttöön vaikuttamaan ja tavallaan ohjaamaan ihmisiä terveellisimmille toimintamalleille yhteiskunnassa

jo tämä pelkästään antaa perusteet tämän hallituksen esityksen vastustamiseen

samalla monet asiantuntijat sanovat että uraani ydinvoiman lähde häviää nopeammin kuin jätteen puoliintumisaika elikkä me olemme kyllä nyt rakentamassa tällä päätöksellä todella aikapommia yhteiskuntaan

saatujen selvitysten perusteella näyttää aika selkeältä se että kansainvälisen työn tarve afganistanissa jatkuu vielä hyvin pitkään

onko osattu ollenkaan arvioida kuinka pitkästä ajanjaksosta mahtaa olla kyse tämän auttavan työn tarpeen osalta

kun näyttää siltä että tämä operaatio jatkuessaan vaikkakin toisenlaisena kuin nyt vaatii myös suomelta paljon panostusta niin jos mietitään sitä kuinka pitkään me siellä ehkä olemme niin miten meidän voimavaramme sitten riittävät ja jakautuvat eri kansainvälisten tehtävien kesken

arvoisa puhemies

on tietysti ymmärrettävää että on vaikea tehdä yhteistyötä ja sopimuksia sellaisten maiden kanssa joissa oikeudenmukaisuus ja ihmisarvon kunnioittaminen ei toteudu riittävästi

monet kunnat ovat varmasti päättäneet myös sen että vaikka ne nostavat veroprosenttia niin jos kunnan taloustilanne muuta kautta helpottuu niin veroja on myös helppo alentaa

tosiasia kuitenkin on että varsinkin asekauppojen ja puolustuspoliittisten asioiden yhteydessä tehtävien sopimusten täytyy olla läpinäkyviä ja myös valvottavia

onko sitten se riski että jos syntyy uusia tällaisia kansainvälisiä tehtäviä mihin meitä pyydettäisiin tai meidän olisi hyvä osallistua niin meille tulee rajoitteita sitten talouden näkökulmasta

ja toisaalta niitä sopimuksia ei tietenkään voi tehdä myöskään hinnalla millä hyvänsä vaan täytyy olla koko ajan valmiudessa seurata miten tämä sopimuskumppani käyttäytyy mitä siellä tapahtuu

pidän edesvastuuttomana ja epäeettisenä perussuomalaisten esitystä siitä että kehitysapua siirrettäisiin nykyistä enemmän yksittäisten kansalaisten vastuulle

suomalaisilla köyhillä ihmisillä on kyllä ollut kokemusta vuosiaikoja sitten siitä että oltiin yksittäisten ihmisten hyväntahtoisuuden varassa

me olemme itse rakentaneet nykyisen yhteiskunnan sillä tavalla että myös heikompiosaisista pidetään yhteisesti huolta ja näin ajattelen myös köyhempien maiden ihmisistä

yksittäisten valtioiden on yhdessä pidettävä huolta ja silloin se tarkoittaa sitä että valtion budjettiin varataan riittävät määrät kehitysapua jotta me voimme rakentaa ihmisille kaivoja terveydenhuoltoa sosiaalihuoltoa niin että ihmiset voisivat elää paremmassa maailmassa

arvoisa puhemies

ministeri otti tärkeän asian esille eli sen millä tavalla lastensuojelun myönteisyyttä tuotaisiin julki niin että yhä useampi sosiaalityöntekijä intoutuisi siihen työhön puhumattakaan että lähtisi sitä opiskelemaan

maksujen alentaminen on nähty perustelluksi tässä vaikeassa taloustilanteessa koska se osaltaan alentaa työvoimakustannuksia sekä parantaa ostovoimaa

toisaalta sosiaali ja terveydenhuollon työ on aina ollut ihmisten mielissä tärkeää se on välttämätöntä ja se aiheuttaa tekijöilleen paljon onnea mutta se on toisaalta myös hirvittävän vaativaa vastuullista ja ollaan paineissa silloin kun tuntuu että kädet eivät tahdo riittää

jaskari te kritikoitte sitä kun sanoin että tämä palveluseteli voi aikaansaada myös monopolitilanteita kunnissa

molempien tietoisuuden ikään kuin esillä oleminen on välttämätöntä mutta se kumpiko siinä sitten nousee vahvemmaksi on aina iso kysymysmerkki

ennalta ehkäisevä työ ministeri huovinen on kanssa todella tärkeätä koska näinhän se on että jos me emme siinä onnistu niin me joudumme tekemään korjaavaa työtä tavattoman paljon

mutta ennalta ehkäiseväänkin työhön me tarvitsemme lisää resursointia ehkä uusia toimintamalleja toimintatapoja miten saataisiin entisillä euromäärillä enemmän aikaiseksi kuin mitä tänä päivänä

ja ministeri risikko se ohituskaista syntyy siitä kun kunta päättää antaa potilaalle palvelusetelin ja jollakin potilaalla ei ole varaa lähteä ostamaan sen palvelusetelin yli ja jollakin toisella on

me varmaan liikumme edustaja saarakkalan kanssa erilaisissa piireissä nimittäin minulle ei yksikään suomalainen ole tullut kertomaan ettei hän haluaisi auttaa köyhimmissä maissa olevia ihmisiä

kyse on kuitenkin henkilöistä jotka ovat omissa olosuhteissaan tosi vaikeassa tilanteessa ja se on selvä asia että me hoidamme omalta osaltamme suomen asioita mutta olemme yhteisvastuullisesti myös tekemisissä muiden maiden köyhien kanssa ja teemme siellä oman velvollisuutemme

arvoisa puhemies

se on ihan totta että tämän lain valmistelu alkoi jo viime kaudella elikkä suomen keskustapuolue on ollut siellä aktiivisesti mukana ja nyt sitten tavallaan edellisen hallituskauden peruja viedään eteenpäin

tässä mietinnössä on sanottu että tämä lakiesitys ei ota kantaa siihen mitä työehtosopimusta perustettavassa yhtiössä noudatetaan

tämä on tietysti sellainen asia josta toivoisi että jatkuisi vielä keskustelu sillä tavalla että siihen pääsisivät työntekijät ja tuleva työnantaja yhdessä sopimaan ja yhteisymmärryksen löytämään

valiokunta todella kiinnitti huomiota niihin puutteisiin mitä hallituksen valmistelussa on ollut ja ne on pyritty parhaalla tahdolla tähän nyt korjaamaan niin myös pykälämuutokset ja siinä mielessä voi ajatella että tämä lakiesitys voisi mennä eteenpäin

tuo selvityspyyntö mietinnön sisällä on varsin merkityksellinen siinä mielessä että siinä vaaditaan kerran vuodessa tämä selvitys tekemään ja nimenomaan katsomaan myös henkilöstön tilannetta mutta myös sitten tätä turvallisuustilannetta ajatellen ruokahuoltoa ja siinä mielessä voimme olla tyytyväisiä että tämä on tarkassa seurannassa ja varmasti tulee sitten muutoksia jos jotakin kovin suurta epäkohtaa sieltä on sitten löydettävissä

arvoisa rouva puhemies

pulliainen totesi että pitäisi valiokuntaneuvoksille laittaa terveisiä tästä kirjoittamisesta

kyllähän valiokuntaneuvokset tekevät sitä työtä mitä poliitikot haluavat ja hallituspuolueet ovat halunneet tuon tekstin sellaisena kuin se nyt täällä salissa on

kyllönen sanoi sitten niitä jatkopaikkoja minnekä nuoret tämän etsimisen jälkeen voisivat mennä tässä yhteiskunnassa ei ole ja niitä kipeästi tarvitaan

kun olen ollut päättävissä elimissä silloinkin kun nämä terveydenhuollon valtionosuudet olivat korvamerkittyjä ei se poistanut sitä ongelmaa etteivätkö nuo rahat olisi olleet riittämättömiä aina

minulla ei ainakaan tältä seisomalta ole tietoa siitä että olisi kuntia jotka merkittävässä määrin olisivat käyttäneet lastensuojeluun tarkoitettuja rahoja jonnekin muualle

minusta enemmänkin on kyse siitä että sosiaali ja terveydenhuollon määrärahat ovat pienet riippuen siitä mikä se tarve tällä hetkellä on enkä usko että korvamerkintä poistaisi tätä ongelmaa

enemmänkin meidän täytyy lähteä siitä että meidän tämmöinen poliittinen ja yhteiskunnallinen ajatus muuttuu siihen suuntaan että me pyrimme lisäämään kunnissa olevia voimavaroja tulivatpa ne valtiolta tai kunnalta itseltään nimenomaan niihin ryhmiin jotka ovat kaikkein haavoittuvaisimpia tässä yhteiskunnassa

kun tätä lakiesitystä valiokunnassa käsiteltiin me jokainen tiesimme että tämä on budjettilaki ja joudumme tietyssä aikataulussa sen viemään eteenpäin

vasemmistoryhmän esitys siitä että laki lähetettäisiin työelämä ja tasa arvovaliokuntaan lausunnolle tuli edellisenä päivänä kun seuraavana päivänä tämä mietintö olisi pitänyt lyödä pöytään

ymmärrettävistä syistä aikataulu oli aika kireä ja selvitettiin se että työelämä ja tasa arvovaliokunta ei olisi sitä asiaa niin nopeassa aikataulussa kerennyt käsitellä

tietysti jos kyseiset puolueet perussuomalaiset ja vasenryhmä olisivat halunneet tämän vakavasti ottaa esille niin olisi kannattanut tehdä se jo silloin kun lakialoite tuli valiokuntaan

kuten edustaja yrttiaho muistaa niin kun te esititte sitä että laki lähetetään lausunnolle ja se ei onnistunut esitin tämän asiantuntijakuulemisen jatkamista ja te sitten kannatitte sitä

te varmaan omassa puheenvuorossanne muistitte sen vähän väärin

arvoisa puhemies

viime kaudella ja sitä edellisellä kaudella alkoi jo näkyä se että kunnat rupeavat rakentamaan sellaisia himmelijärjestelmiä joista ei hyvä seuraa

silloin kun edustaja kiviniemi oli kuntaministerinä teidän kanssanne useaan otteeseen käytiin keskustelua siitä että suomeen on syntymässä sosiaali ja terveyspalveluitten ympärille sellaisia rakennelmia jotka eivät ole terveellä pohjalla

itse puhuisin jo sen läsnäolosta

sosiaalisen kriisin taittaminen tai estäminen ei oikeastaan ole yksistään taloudesta riippuvaa vaan yhteisistä toimintatavoista ja periaatteista

onko samaan aikaan ollut euroopan maissa yhteistä keskustelua siitä millä tavalla tämä sosiaalinen kriisi saataisiin pysähtymään ja sen eskaloituminen estettyä jotta saataisiin sitä tukea ja apua näille ihmisille jotka erityisesti sitä tarvitsevat

kiviniemen hyvä hallituksen esitys oli aikoinaan se että edetään kuntapalvelurakenneuudistuksessa ja nyt ollaan menossa iso askel eteenpäin

edustaja myller omassa puheessaan sanoi että monet maat ovat nimenomaan karsineet niitä palveluja joita nämä ihmiset jotka ovat kaikkein vaikeimmassa asemassa tarvitsisivat

tarkastusvaliokunta tekee todella tärkeää työtä ja on taas kerran ottanut esille asioita jotka vaativat korjausta